perustelu on allerginen

arvoisa puhemies kannata edusti piteli askelta miesten ehdotuksen sata x kahdeksan x jutussa vain jos voimme ainakin risto mäntylä osapuolen nesteen ehdotuksen vasta kaksikymmentäyhdeksäns ja jurmu

mietintöön ja arkistosta ei

huomaan että ministeri pekkarinen on pysyvästi ottanut tämän varapääministerin roolin kommentoidakseen asioita jotka eivät mitenkään ole hänen tontillaan joista häneltä myöskään mitään ei ole kysytty

arvoisa puhemies tien esitykset

timo kalli

tätä hölmöläisten peiton jatkoa on ansaitusti arvosteltu

pyrstö osui arvoisa herra puhemies on taas pystysuorat arvoisa kuin myös tänään esitykset täytetyksi osa

reissussa

me hoidamme ne arjen turvallisuuden asiat ja hoidamme nämä liikkumiseen liittyvät asiat mutta samalla me haluamme että meillä tällä alueella kun tulee uusia mahdollisuuksia ne käytetään hyväksi

nato keskustelua varten ystävänpäiväjulistuksen kuudes osia burma suostui rutto tuhosi vantaan talousvaliokunta keskustelu päättynyt brax puhemiesneuvosto ehdottaa että tulos oli dr

menettelytavan mukaisesti yleiskeskustelua

sitten sen jälkeen seuraava iso kysymys on onko niin että tämä finanssikriisi opettaa meille jotakin vai eikö se opeta mitään siitä käytin jo aikaisemmin puheenvuoron

siksi esitämmekin että eduskunta toteaisi suomen turvallisuuspolitiikan peruslinjausten olevan kestäviä eikä niihin tarvita olennaisia tarkistuksia

nopeita

arvoisa puhemies kannattaa tutustua myllykoski

opetus

rusin puhemiesten ehdotuksesta kolme yritystä kontula olisi puhemies kannattaa yhdistää torni on arvoisa puhemiesteen ehdotukset satakolmekymmentäyksi satakolmekymmentäkaksi lusty pirttilahti on

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille heinonen soukola kiuru ja autto ja sen jälkeen puhujalistaan

risto kettunen varapuhemies

lähetekeskustelua varten neste lämpö oy ristuksen seitsemäs osia burma suostu erottuvat toisilleen tunnustellen keskustelu asia lähetetään talousvaliokuntaan

ali

teen ehdotuksen yhdestä

vuosi sitten syyskuussa te sanoitte että eurooppa ei voi suurempaa virhettä tehdä kuin elvyttää ja tämän linjan mukaan te olette itse täällä toiminut

kanadan

kyllä on surullista katsottavaa

äänestyksessä

muun muassa sampo pankissa kieltäydyin myynnistä mutta totean että en kyllä silloin tiennyt että se johtaa siihen että pankin toimiva johto ryhtyy määrämittaisesti tukemaan kokoomusta ilmeisesti saadakseen lisää myyntivaltuuksia lävitse

suomi joka on ollut pohjoismaisen työllisyysajattelun kärkimaita kylläkin jäljessä ruotsia mutta tärkeä maa on vajonnut kaikkein pahnanpohjimmaiseksi mitä tulee työllisyyden hoitoon

tämäkin puhe viskaa jos

suomen rooliksi jää kolmekymmentäkahdeksan eli ääntä kolmetoista ja peruskuntoa tässä äänestyksessä brax

arvoisa puhemies teen ehdotuksen seitsemästä

mutta mitä tulee tähän vuoteen niin te sanoitte ministeri pekkarinen että tähän tarvitaan suurituloisten osuus tämän taakan kantamiseen ja sanoitte että budjettiriihessä pitää tehdä sitä koskevia ratkaisuja

risto saarinen voi miesten erotuksen numero

aluksen voimin suuresti arvostetuimiesten ehdotuksesta kolme kolme

markkinalevottomuus on jatkunut irlanti paketista huolimatta

mestaruus

rso ja mies kohottaa turussa tapaamisten esityksestä tolppien pystyy käärii

rekuusi stt arvoisa puhemies käännetään

seurantaryhmähän esitti yksimielisesti pyrkimystä säilyttää puolustusmenot nykytasollaan

se tilasto kertoo kyllä väärentämätöntä kieltä siitä mihin rahaa ei ole sen jälkeen kun nämä älyttömät veronalennukset joista siis tänään valtioneuvosto vielä tekee lisäpäätöksiä ja jotka se tuo tänne eduskuntaan on tehty

äänestys

arvoisa puhemies

tämän jälkeen siirrymme minuutin mittaisiin puheenvuoroihin ja myös vastauspuheenvuorojen käyttö on mahdollista

puhemies penedo seitsemänkymmentä kuusisen seittimäisen kahdeksan senttiä yhdeksän kahdeksankymmentäkahdeksan

sopanen ja antakoon nyt kolme yksi tyhjä poissa kaksi viisi uskontoa lax mietin miten työllistetyn tuo ennätys kaksikymmentäkaksi y vasta

also kuin miesten ehdotuksensa marta cone viisi joista piti tulla orpo niskanen risto mustonen varaosapuhemiesten ehdotuksen numero satakolmekymmentäkuusi ja musta ylitti o

musta mustajärvi

yhdet ja valaistussa annettu ole onnistunut ensi vuoden talousarviossaan parantamaan talouskasvun edellytyksiä työllisyyttä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja joka oli viisi eli perustama

otetaan vielä kerran olkaa hyvä

omistuksella annettu sotaa

arvoisa puhemies kalevi kivistö saan arvoisa puhemiestään ehdotuksen numerosta kolmekymmentä seitosten immonen esko naton edustajalle ehdotuksesta

ovat kyllä todella mielenkiintoisia nämä puheenvuorot mitä täällä eilenkin käytettiin kun kokoomuksen kansanedustajat en tiedä istuuko vielä osa muuten kunnanvaltuustoissa käyttivät puheenvuoroja että kuntiin on suorastaan lapioitu rahaa

eikö ole jo täysin selvää että vain rahoitusjärjestelmän pelisääntöjen isompi muutos voi palauttaa marssijärjestyksen kansanvallan hyväksi palauttaa terveen markkinatalouden toiminnan suojata veronmaksajia suomessa ja muualla maailmalla uusilta laskuilta

aalto yliopisto sentään saa lisärahoitusta toiminnalleen ei niin paljon kuin alun perin on luvattu mutta saa kuitenkin mutta tämä muu yliopistokenttä kärsii

äänestyksen

noin kaksi ääntä kolmekymmentäkuusi ei yksityisiä usa kaksikymmentä kuntoutuksen

pyydän edustajia jotka tästä aiheesta haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

seuraavaksi keskellä on

ja edustaja savola

edustaa turun keskollakaan kannusta turmion taso puhemiesten ehdotuksesta kolmekymmentäyhdeksän arto pirttilahti alkoi niskanen pystyi hänen arvonsa puhemiesten ehdotukseemme

maakuntayliopistothan tässä ovat aivan erityisessä asemassa koska nämä petetyt lupaukset koskevat erityisesti maakuntayliopistokenttää

pelimme kulmiaan ja kaksi ja yksi tyhjä poissa kolmetoista eduskunta hyväksyi mietin

survon koodin sijaan viisikymmentäyksi tyhjä poissa kymmenes päiväksi miten muka